sen vuoksi todella toivon että työ ja tasa arvovaliokunta ottaa tämän käsittelyyn ja vahvistaa meidän luottamusmiesten asemaa

se on ainoa tapa ei ainoa mutta tärkeä tapa huolehtia siitä että meidän työntekijöillä on puolustajansa työpaikoilla

arvoisa puhemies

saimaannorppien tilanne uhka kuolla sukupuuttoon on ollut jo pitkän aikaa akuutti ja suurta huolta aiheuttava kysymys

nyt on nähty se että nämä vapaaehtoiset toimet edes ne viimeiset tai toiseksi viimeiset vaatimukset eivät ole tuoneet sitä tulosta jolla voisimme säilyttää ja pelastaa tämän uhanalaisen lajin

olisi suuri häpeä suuri häpeä jos suomi ei pystyisi tätä uhanalaista lajia pelastamaan vain sen vuoksi että vastakkain on muutaman sinänsä arvokas toimeentulo ja elinkeino jos toisella puolella on yksi maailman uhanalaisimpia lajeja

kannatan sitä ja todella toivon että sille löytyy nyt täältä laaja tuki ja tällä lailla saamme omalta osaltamme pidettyä huolta siitä että saimaannorpan ahdingon osalta yksi keskeinen ahdingon alue poistuu

arvoisa puhemies

tämä vain vahvistaa luottamusmiesten asemaa työpaikoilla niin että he voivat niissä paikallisissa tilanteissa luottaa siihen että kun vie työntekijöiden asiaa eteenpäin kertoo heidän näkemyksiään ei ole pelkoa siitä että työnantaja kätevästi purkaa niin kuin edustaja kopra sanoi työsuhdetta

samaan aikaan vaaditaan paikallista sopimista mutta paikallinen sopiminen ei ole mahdollista ilman työehtosopimuksia ja ilman sitä että on luottamusmiehiä jotka pitävät huolta työntekijöiden asemasta näissä asioissa

valitettavasti syy miksi tämä on noussut esille on se että ei kysymys ole yksittäistapauksista vaan niin kuin esittelypuheenvuorossani kerroin pelkästään metallin puolella on toistakymmentä pääluottamusmiestä tai varapääluottamusmiestä irtisanottu samalla tavalla muillakin aloilla

arvoisa puhemies

kyllä työntekijöillä pitää olla oikeus ja mahdollisuus myös puuttua niihin vaikeisiin kriisitilanteisiin mitä työpaikalla tulee

valtiovarainministeri jyrki katainen ryhmäpuheiden jälkeen kehui tätä nyt käsittelyssä olevaa ensi vuoden talousarviota elvyttäväksi kehui sitä kaukonäköisyyttä joka hallituksella on ollut jo elokuussa kun se on tehnyt äärimmäisen elvyttävän budjetin

tämä ammattikorkeakoululain muuttaminen aivan kuten täällä on todettu on lähinnä päivittämistä joka johtuu tästä yliopistolakiuudistuksesta jota täällä nyt on aika monipuolisesti käyty läpi

silloin heillä pitää olla henkilö joka voi toimia puhetorvena työntekijöiden tunnoille kertoa asian eteenpäin työnantajalle ilman pelkoa siitä että kätevästi työsopimus sen jälkeen puretaan

ajattelin vaan nyt nostaa esille että tämän tietysti isoin kysymys ja heikkous on se että tässä samalla tavalla kuin yliopistolakiuudistuksessakin ollaan murtamassa tätä maksuttomuusperiaatetta

toinen missä yliopistolain henki jollain tavalla kummittelee tämän lakiesityksen yllä on tämä ylläpitäjän nimitysvallan kasvattaminen ja sisäisen autonomian tällä tavalla kaventaminen

elokuussa ei voinut olla sellaista tietoa miten syvälle taantumaan suomi on ajautumassa

silloin toki tehtiin elvytystä mutta lähinnä elvytystä kaikkein suurituloisimpien kukkarolle ja pankkitileille ja elvytystä myös ulkomaille sitä kautta kun suurituloiset käyttävät verohelpotuksensa matkustamiseen

se mitä haluan nostaa esille minkä olemme tuoneet yhteisessä vastalauseessamme sosialidemokraattien kanssa on tämä hyvinvointikysymys ja terveydenhoitokysymys

ministeri katainen nosti esiin että kysymys on ulkoisesta uhasta ei sentään varmaan puhunut maapallonulkoisesta uhasta ehkä tarkoitti yhdysvaltoja muuta maailmaa joka suomea uhkaa

kun tiedämme että ammattikorkeaopiskelijat eivät ythsn piirissä ole niin se on kunnista kiinni kuinka hyvin opiskelijoiden terveydenhuollosta pidetään huolta

valitettavasti moni kunta lipsuu ja lipeää tästä vastuustaan huolehtia ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista

toki kysymys on kansainvälisestä finanssikriisistä mutta ennen muuta pitää miettiä mitä me voimme täällä suomessa itse tehdä jotta estämme massatyöttömyyden jotta estämme laman

tämän pitää olla selvä viesti joka itse asiassa näissä lausumissa toivon mukaan jotka yksimielisesti hyväksyttiin tulee läpi että tämä pitää hoitaa kuntoon

arvoisa puhemies

silloin oleellista on se että me huolehdimme budjetilla ja talouspolitiikalla työllisyydestä me huolehdimme siitä että kotimainen kysyntä pysyy rullaamassa pitää taloutta yllä

viimeisenä seikkana haluan nostaa asian jo ka tässä ei ole esillä mutta aivan kuten jäsen peltonen totesi niin itsekin katson että kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tulisi kuulua opiskelijakuntaan

samoin jo hallitusneuvottelujen yhteydessä opiskelijajärjestöt totta kai toivoivat sitä että indeksiin sitominen olisi tullut aikaisemmin mutta pitivät tärkeimpänä sitä että se on kirjattu ja siihen on myös kehyksissä rahat varattu

debatissa esittelin kolmikohtaisen ohjelman siitä mitä pitää tehdä

itse näkisin tulevaisuudessa positiivisena jos voisimme löytää sellaisen ratkaisun jossa automaatiojäsenyys opiskelijakunnassa olisi mahdollinen mutta tiedämme että tällä hetkellä perustuslaki asettaa sille reunaehdot

nyt kun ei ole stubbmaisen nopeuden paikka vaan ehtii vähän pidemmin kertoa niin ajattelin nostaa useamman asian esille

eli tämä on selvä päätös

arvoisa rouva puhemies

sihto toivoi parempia lakeja

tietysti kokoomus on toivolla yrittänyt ihmisiä elättää mutta kyllä toimeentuloon tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa myös rahaa

ja jos olemme vastuullisia poliitikkoja jos olemme vastuullisia talouden ylläpitäjiä pidämme huolta siitä että emme päästä massatyöttömyyttä ja lamaa tulemaan suomeen niin silloin me panostamme miljardeja elvytykseen

historiahan lainauskorvauksissa on se että meillä on otettu tämä huomattavan paljon myöhemmin käyttöön kuin muissa pohjoismaissa ja sen taso on jäänyt alhaisemmaksi ja pitäisi toimia niin että pikkuhiljaa vuosittain pyritään nostamaan lainauskorvausta kohti kohtuullista tasoa

me tarvitsemme uusia työpaikkoja

tämä on asia jonka myös eduskunta on tuonut mietinnöissään ilmi ja olen itse myös vastannut että minun mielestäni näin pitäisi toimia

homekoulujen korjaamista sairaaloiden remontointia joukkoliikenneinvestointeja radan peruskunnossapitoa tätä tarvitaan

tässä lyödään kaikkein heikoimmassa asemassa olevia suomalaisessa yhteiskunnassa

nyt kun on puhuttu tästä nuorten syrjäytymisestä tai yhteiskunnasta syrjäytetyistä nuorista niin tärkeintä on se että etsivällä nuorisotyöllä löydetään ne joilla voi olla mielenterveysongelmia sosiaalisia ongelmia jotka ovat saattaneet lukkiutua neljän seinän sisään että valtakunnallisesti nämä löydetään ja heidät pystytään ohjaamaan työpajatoimintaan josta on erittäin hyvät tulokset

sitä joukkoa joka syrjäytetään suomalaisesta yhteiskunnasta nyt entistä pahemmalla tavalla ajetaan alas

nyt jos koskaan on oiva mahdollisuus panostaa korjausrakentamiseen joka tuo energiansäästöä ja turvaa kestävän kehityksen tarpeet

oli uskomatonta nähdä että tämän lain takana on sata komitean perusturvajaoston puheenjohtaja osmo soininvaara pääpäsmärinä kuten ministeri risikko tänään kyselytunnilla toi esille

jos katsoo mitkä ovat keskeiset syyt syrjäytymiseen syy on nimenomaan köyhyys syy on opiskelupaikan työpaikan puute ja karmea on myös se tutkimustulos että meillä nuorten itsemurhat ovat paljon korkeammalla tasolla kuin muualla euroopassa

nyt on sen paikka työllisyyden nimissä

ennen muuta nyt pitää pitää huolta nimenomaan siitä että kotimainen kulutuskysyntä säilyy ja sitä tuetaan parhaiten sillä että työttömien yksinhuoltajien kansaneläkeläisten ja muiden pienituloisten ostovoimaa kasvatetaan

sillä on haettu sellaisia toimia joilla leikin kautta toimimisen kautta välitunneilla saataisiin lapset ja nuoret liikkumaan ja sieltä varmasti voitaisiin ottaa päivähoidon puolelle myös esimerkkejä

miten tämä on mahdollista puolueelta joka kovasti toitottaa perustulon puolesta

ne joilla on kaikkein vähiten käyttävät jokaisen ylimääräisen sentin ja euron kotimaassa kotimaisiin palveluihin kotimaiseen ruokaan kotimaisiin tuotteisiin mutta jos me suuntaamme veronalennukset ennen muuta suurituloisille jos emme sosiaalisia etuuksia paranna nämä meidän niin sanotut elvytysvaramme valuvat ulkomaille ne valuvat pois kotimaisesta kysynnästä

näinkö otetaan komeita askelia kohti perustuloa sillä että leikataan jo nyt surkean alhaista minimitoimeentulon tasoa

mutta kyllä tämän jälkeen minusta vihreät voivat suosiolla lopettaa puhumiset perustulosta ja muiden syyllistämiset kun itse omalla politiikalla ovat leikkaamassa nuorten minimitoimeentuloa

sen vuoksi nyt tässä budjetissa ja tammikuussa annettavassa lisäbudjetissa pitää olla rohkeutta ja uskallusta todella laittaa miljardeja peliin estää massatyöttömyys estää lama

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudestoista sija huomisen ostoehdot täyttäisivät ja ympäristövalio keskustelu arvoisa puhemies

minä en voi mitenkään ymmärtää miten vihreiden pääideologi osmo soininvaara on voinut ajaa tällaista asiaa läpi miten sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen ed

meidän listamme ei ole sailaksen lista leikkauslista vaan se on elvytyslista

me tarvitsemme suomessa erityisesti kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla lisää kohtuuhintaisia asuntoja

alanko kahiluoto ei ole laittanut vastaan tällaisessa hankkeessa joka murentaa sitä pohjaa että rakennettaisiin perustuloa tähän suomalaiseen yhteiskuntaan

ihmiset tulisivat huomattavan paljon paremmin toimeen niin työttömyyden kohdatessa kuin palkkatyötä tehdessä jos asumiseen ei menisi niin kohtuuttoman suuri osa käteenjäävistä tuloista

en voi millään tavalla hyväksyä sitä että meidän aivan liian pientä perusturvan tasoamme leikataan tällä tavalla mutta eihän tässä ole edes kysymys perusturvan tasosta vaan minimitoimeentulon tasosta

me tarvitsemme siis kohtuuhintaisia vuokra asuntoja mutta tarvitsemme myös muita kohtuuhintaisia asumismuotoja

ainoa mahdollisuus mikä meillä täällä on niillä jotka haluamme puolustaa heikossa asemassa olevia niillä jotka haluavat puolustaa sitä että tulevaisuudessa meillä olisi mahdollisuus ottaa askelia perustuloa kohden on äänestää vastaan tätä esitystä joka romuttaa ne kaikki puheet joita on pidetty sen puolesta että ihmisillä olisi oikeus edes kohtuulliseen toimeentuloon

tarvitsemme välimuodon asuntoja kuten asumisoikeusasuntoja tai osaomistusasuntoja ja esimerkiksi helsingissä käytössä olevia hitasasuntoja

asumisoikeusasuminen järjestelmänä on erittäin hyvä noin lähtökohtaisesti ajatuksena

asukas ostaa oman osuutensa ja saa sillä varmemman asumisen kuin normaalissa vuokra asunnossa hän sijoittaa omaa pääomaansa siihen

ongelma on se että järjestelmä suomessa ei toimi asukkailla ei ole riittävästi sananvaltaa päätöksentekovaltaa siinä asunto osakeyhtiössä jossa he asumisoikeuden kautta omistavat osan asunnostaan

vuokratasonhan pitäisi pikemminkin olla alhaisempi asumisoikeusasunnoissa kuin vuokra asunnoissa mutta valitettavasti välillä se on jopa korkeampi ja samaan aikaan ihmisten pääoma on kiinni siinä sijoituksessa jonka he ovat tehneet asumiseen

asukkailla tulee olla äänioikeus talot omistavien yhtiöiden yhtiökokouksissa ja hallituksissa edustajiensa välityksellä

asukkaat ovat ne jotka tuntevat talon ja pihan parhaiten ja voivat parhaiten päättää niitä koskevista asioista kuten siivouksesta huollon tehtävistä hankinnoista ja korjaustarpeista

on tärkeää että asukkailla on asumisoikeusyhtiön hallituksessa enemmistö äänistä ja näin he saavat todellisuudessa äänensä kuuluviin

valitettavasti tilanne on nyt se että asukkaat jäävät näissä aina laitapuolen asemaan

osaomistusasunnossa pääsee pienemmällä osuudella kiinni omaan asuntoon sitä maksetaan vuokran muodossa pois ja lopussa on lunastusoikeus

vaikka perheiden keskeinen omaisuus varat on kiinni asunnossa pitkän aikaa on niin että he eivät pääse vaikuttamaan tasapuolisesti tasa arvoisesti siihen miten kiinteistöistä pidetään huolta miten yhtiöitä hoidetaan

sen vuoksi arvoisa puhemies jotta me pystymme avaamaan näitä pullonkauloja joita meillä on asumisen hinnoissa meidän pitää pystyä kehittämään näitä välimuodon asumismuotoja ja jotta asumisoikeusasunnot ovat houkuttelevia ja kohtuullisia ja oikeudenmukaisia niissä asuville asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia pitää parantaa

toivon että tämä lakialoite herättää keskustelua ja ajattelua siitä miten me voimme kehittää meidän asumista monipuolisemmaksi ja mahdollistaa sen että ihmisillä ei mene kohtuuttoman isoa osaa käteenjäävistä tuloista asumiskuluihin

karhuvaaran perustelut miksi hän tukee tätä lex soininvaaraa olivat kaukana siitä todellisuudesta missä nämä heikossa asemassa hyvin heikossa asemassa olevat syrjäytetyt nuoret tällä hetkellä ovat

totta kai pitää olla vanhemmilla vastuu mutta hylkäämmekö me ne lapset ja nuoret joiden vanhemmat ovat itse syrjäytyneitä eivätkä pysty kantamaan vastuuta

karhuvaara että te kertoisitte konkreettisesti miten tämä lex soininvaara auttaa niitä nuoria jotka on syrjäytetty jo peruskouluvaiheessa

arvoisa puhemies

meillä joka vuosi budjetissa määritelty osuus veikkausvoittovaroista jaetaan jakosuhdelain mukaisesti

rahaston purkua tehdään kun veikkauksen voitto ei ole ollut niin isoa kuin on ollut se mikä on tuloutuksena päätetty

silloin sitä on jossain määrin purettu

mutta rahasto näyttäisi kuitenkin olevan kasvavaan suuntaan muuten paitsi sitten tietysti tämä ison mittakaavan purku eli tämän suhteen ei ole huolta

sinnehän on huudettu koko ajan lisää rahaa mutta itse asiassa huippu urheilun rahoitus on kasvanut sekä euromääräisesti merkittävästi että suhteessa muuhun viime vuosien aikana ja nyt me panostamme nimenomaan seuratukeen suoraan ruohonjuuritasolle tulevaan tukeen joka erityisesti lapsia ja nuoria liikuttaa

tämä on se keino jolla voitaisiin myös tätä heti koulupäivän jälkeistä liikuntatoimintaa auttaa koska valtaosa meidän valmentajista toimijoista on työssä käyviä ihmisiä

se miksi meillä on se tyhjä aukko koulun ja harjoitusten välissä johtuu tästä ja jos me pystyisimme entistä enemmän palkkaamaan työkseen valmentavia ihmisiä niin voitaisiin täyttää varsinkin nuorempien lasten ja nuorten osalta sitä onko järkevää se että koulupäivän jälkeen mennään muutamaksi tunniksi kotiin odottamaan että vanhemmat tulevat heittämään treeneihin vai kannattaisiko niiden olla suoraan koulupäivän jatkeena

näin ollen ei maakuntateattereille eikä museoille eikä orkestereille tule tätä indeksijäädytystä joka tulee monille muille

arvoisa puhemies

kävimme jo tuolla toisella stadionilla edustaja elomaan ja edustaja wallinheimon kanssa näitä keskeisiä kysymyksiä läpi mutta koska kaikki istuntosalissa olevat eivät kuulu meidän kuntapiiriimme niin ehkä muutama huomio kuitenkin budjetista ja epäilen että edustajat ovat myös jättäneet ne vaikeimmat ja hankalimmat kysymykset tänne saliin niin kuin kuuluukin julkisen keskustelun piiriin

kysymys on siis kustannusneutraalista ratkaisusta jossa vastaavalla summalla kuin säästyy viidestä kuukaudesta korotetaan opintorahan tasoa

arvoisa puhemies

täällä hyväksytyn lain mukaisesti aloittaa kansalaisgalleria toimintansa ja sen toiminnan rahoitus on siirretty veikkausvoittovaroihin mikä on merkinnyt veikkausvoittovaroissa taiteen ja kulttuurin edunsaajille säästöjä

ollaan pyritty etsimään ne alueet jotka ovat kaikkein haavoittuvaisimpia ja ne on säästetty säästöjen ulkopuolelle ja toisaalta säästöjä on haettu enemmän sieltä missä niihin on parhaat mahdollisuudet

yliopistolain käsittelyn aikana yliopistoyhteisöltä on tullut laajasti kritiikkiä siitä että yliopistoyhteisöä on ehkä kuultu mutta ei kuunneltu tämän lain valmistelussa

toinen asia on teattereiden orkestereiden museoiden valtionosuudet

tänä vuonna pystyimme veikkausvoittovaroista tekemään indeksikorotuksen mutta kun tiedetään että nyt veikkausvoittovaroihin on tehty säästöjä se ei ole enää mahdollista

myös perustellusti on esitetty että lain valmistelussa pitäisi ottaa aikalisä jona aikana voitaisiin keskeiset tähän liittyvät ongelmat korjata

valitettavasti tähän lakiin sisältyy niin perustavan laatuisia ongelmia että tältä pohjalta vasemmistoliitto ei voi lakia hyväksyä

yliopistolaki antaa hyvän pohjan jatkovalmistelulle sille että laki korjataan sellaiseen muotoon jossa niin laaja yliopistoyhteisö kuin vasemmistoliittokin sen voivat hyväksyä

ensinnäkin tässä laissa avataan ensimmäistä kertaa maksuttomuusperiaatetta suomalaisessa koulutuspolitiikassa

jokavuotinen kysymys on lainauskorvaus

tähän asti meidän koulutuspolitiikkamme kulmakivi on ollut se että esiopetuksesta ylimpään korkeakoulu ja yliopisto opetukseen asti opetus on maksutonta

me emme voi tästä periaatteesta taipua missään tapauksessa ja sen vuoksi esitämme lain hylkäämistä

toinen kysymys on se että vaikka tässä laissa yliopistolle tuodaan ulkopuolista autonomiaa lisää samaan aikaan yliopistojen sisäinen autonomia ja demokratia kapenee

liikuntatoimen osalta jatkamme sitä työtä jossa pyrimme siirtämään rakenteista rahoitusta ruohonjuuritason toiminnalle

sen vuoksi me olemme sitä mieltä että tätä lakia ei voi hyväksyä koska tämä mahdollistaa ulkopuolisten enemmistön yliopistojen hallituksissa

valiokunta on aivan oikein kiinnittänyt huomiota liikkumattomuudesta seuraaviin ter veysongelmiin ja kustannuksiin ja tässä tarvitaan eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä

kolmanneksi esitämme asian hylkäämistä sen vuoksi että tässä laissa ei ole huomioitu perustuslakivaliokunnan painavaa näkemystä siitä että työtehtävät ovat laadultaan sellaisia että niihin kuuluvat päätösvalta ja vastuu pikemminkin perustelevat virkasuhteen säilyttämistä palvelussuhteen muotona ainakin yliopiston johtavan hallinto opetus ja tutkimushenkilöstön osalta mutta tässä lakiesityksessä luovutaan viroista siitä huolimatta että painavasti perustuslakivaliokuntakin on ollut sitä mieltä että virat olisivat työsuhteita perustellumpi palvelussuhdemuoto

sosiaali ja terveysministeriö liikenneministeriö ja toisaalta koulupuoli tarvitaan mukaan siihen että yksin liikuntatoimi ei pysty ratkaisemaan

aivan lopuksi